huonoista asioista äänestimme täällä ensimmäisen käsittelyn yhteydessä

on tietysti syytä todeta vielä nämä positiiviset puolet kuten esimerkiksi kansallisten kaupunkipuistojen kehittäminen

ensinnäkin tästä nykytilanteesta on oikeuden päätös jossa on kumottu tällainen ei virkasuhteessa oleva a

niissä luonnon monimuotoisuuden ja myöskin kulttuurin monimuotoisuuden huomioimisen edistäminen on tärkeä asia

oleva lääke hyvin olevan lääkärin lähettämisoikeus tahdonvastaiseen hoitoon ja nyt sitten ollaan laatimassa lakia jolla voidaan myös näitä ulkoistettuja palveluja käyttää ikään kuin nykyisen virkasuhteen tavoin eli vastentahtoiseen hoitoon tämän lähetteen voi siis kirjoittaa lääkäri joka on ostopalvelujen kautta sinne hankittu tai muuten

pääkaupunkiseudun yleiskaavan käsittely oli mielestäni varsin ongelmallinen valiokunnassa

siitä lopulta tuli mietinnön konstikas pitkä osuus mutta huolimatta tästä että on myös lausumaehdotus asiaan liittyen ei oikein päästy hyvään lainsäädäntöön mutta tästä ei lopulta tässä salissa äänestetty

velvollisuus liittyä kaukolämpöön on positiivinen asia

mielestäni tässä on isosta asiasta sinänsä kysymys että lainsäädäntöä rukataan koko ajan sen suuntaisesti että se tilanne joka on syntymässä suomessa jossa yhä enemmän terveyden sairaanhoidon palveluja ulkoistetaan otetaan tapahtuneena tosiasiana ja laki alkaa joustaa tällaisissa kysymyksissä niin kuin on joustettu jo siinäkin että on perustettu ikään kuin lääkäripalveluja halvempi sairaanhoitajapalvelu jota ollaan tuomassa korvaamaan voisi sanoa soveltuvin osin lääkäreiden työtehtäviä

muutenhan liittyminen ei olisi ympäristön kannalta lainkaan niin merkittävää kuin se on silloin jos kaukolämpö tuotetaan ympäristöllisesti kestävällä tavalla

turve monessa paikassa on syrjäyttänyt ekologisesti tai ilmastonmuutoksen kannalta parempia energian lähteitä kuten esimerkiksi maakaasun mutta pääkaupunkiseudulla erityisesti vielä kivihiili on ongelmallinen energian lähde kaukolämmössä

tynkkynen on vanhasen toisen hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija ja ilmeisesti myöskin pääministeri kiviniemen hallituksen ilmastopoliittinen asiantuntija hän osaa ja tietää

valituslupajärjestelmän kehittäminen meni nyt mielestäni askeleita huonompaan suuntaan ja niin myöskin korkeimman hallinto oikeuden presidentin pekka hallbergin mielestä

me kaikki tiedämme että tässä on nyt historiallisesta päätöksestä kysymys

valitettavasti hallituksessa istuu vihreä liitto vihreät rekisteröity puolue joka on mukana hallituspolitiikassa

tästä meillä oli syksyllä lainsäädäntö eli sairaanhoitajille hankitaan lääkkeenmääräämisoikeuksia ja heidän jatkokoulutuksiaan tapahtuu

hänen selkeä kantansa ei kuitenkaan saanut valiokunnan enemmistöä muuttamaan mieltään vaan valiokunnan enemmistö siis oli hallituksen esityksen takana jossa tehdään valituslupajärjestelmä hallinto oikeuden ja korkeimman hallinto oikeuden väliin silloin jos asemakaavasta on valitettu ja asemakaava on oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueella

se on minusta yksi tämän tilanteen ongelma siitä huolimatta että teillä on arvoisat vihreän puolueen kansanedustajat lupa äänestää vastaan

ei ole mitenkään huono asia että sairaanhoitajia jatkokoulutetaan mutta kun heitä jatkokoulutetaan sen takia että ei niin sanotusti saada lääkäreitä virkoihin terveyskeskuksiin vaan etsitään tällaisia kiertoteitä tämän tilanteen hallitsemiseksi eikä toimita niin että pyrittäisiin parantamaan voimaperäisesti yhteistyössä sosiaali ja terveysministeriön kuntaliiton ja kuntien kanssa lääkäreiden työolosuhteita palkkaukseen liittyviä kysymyksiä koulutukseen liittyviä kysymyksiä niin että saataisiin normaali tilanne aikaan mikä merkitsisi sitä että meillä olisi näissä terveyskeskusviroissa lääkäreitä tekemässä työtä tässä mielessä näen tämän lakiesityksen ongelmallisena

siis kuitenkin se mahdollistaa tämän tilanteen että suomi on historiallisesti eurooppalainen maa joka rakentaa äärimmäisen paljon ja vielä yhtä aikaa ed

tässä on kaavaerojen ongelma ja ristiriita koska yleiskaava on luonteeltaan toisenlainen kuin asemakaava ja sitä käsiteltäessä näitä asemakaavaongelmia ei useinkaan tiedetä etukäteen

edellisessä tätä koskevassa hallituksen esityksessä puhuttiin siitä kun tätä samaa kohtaa muutettiin että mikäli asia on ratkaistu yleiskaavassa niin silloin asemakaavan ollessa kyseessä ei valitusoikeutta saa ilman lupaa mutta silloin ympäristövaliokunta muutti hallituksen esitystä ja päätökseksi täällä tuli se että se rajautui vaan maankäyttöön

tällä tietysti pyritään tähän tilanteeseen mikä nyt on löytämään ratkaisu kun kerran ei ole lääkäreitä ja sitten joulutään tai ei ole lääkkeitä jotka ovat virkasuhteessa mutta he joutuvat tekemään työtä joka on käytännössä virkavastuuta vaativaa

mikäli maankäytön tarkoitus on pääsääntöisesti jo yleiskaavassa ratkaistu niin silloin kielletään kyllä kyllä se tuo kunnan valitus nykylaissa kokonaan valitusmahdollisuus hallinto oikeudesta korkeimpaan hallinto oikeuteen

kysymys ei ole siitä onko jollakin antipatioita tai sympatioita venäjää kohtaan vaan siitä että sieltä tuodaan sähköä venäläistä sähköä onko se tuotettu vesivoimalla kivihiilellä tai ydinvoimalla mutta sitä tuodaan jos se on halvempaa kuin suomessa on sähkön hinta

tässä on todettava myös se että usein valitettavasti kun nämä reppulääkärit taikka ulkoistettujen palvelujen kautta hankitut lääkärit ovat käymässä työpaikoillaan heidän asemansa ei ole pysyvä ja tähän taas liittyy tiedonsiirtämisongelmia tietokatkoksia ja ne näkyvät sitten hoitotuloksissa

siinä on kyse myös muu kuin maan kysymys maankäytön pääasiallisesta luonteesta mutta nyt on tällainen blankopaperi menossa läpi ja siinä vain todetaan tämä asemakaavan sijaitseminen yleiskaava alueella

tästä asiasta siis äänestettiin ja siitä mielestäni on hyvä todeta että vasemmistoliiton ryhmän lisäksi myöskin neljä sosialidemokraattia toisin kuin valiokuntatyöskentelyssä tapahtui niin tämä ei lesosen mutta tietyissä oloissa sitten täällä salissa asettui eriävän mielipiteen taakse

niistä ongelmista ei tietenkään kovin paljon puhuta jos ei ole pakko mutta kaiken kaikkiaan muun muassa päivystystoiminnassa myös somaattisella puolella siis esimerkiksi keskussairaaloiden poliklinikoilla tämä ongelma on olemassa

sitten pukeutui suomalaiseen kansallispukuun otti uuden nimen fennovoima ja eikös vaan tämä fennofiilisyys johtaa siihen että se otetaan avosylin vastaan

simossa ja pyhäjoella molemmissa paikoissa on erityisiä luontoarvoja ja simossa vielä tämän luonnon lohikanta luonnon meritaimen ja siika ja se on myös biodiversiteettikysymys

en käy heitä nimeämään ketkä he olivat tai ketkä ovat mutta totean että hyvin kokeneita ja nimenomaan ympäristökysymyksissä kansallisjärjestöissäkin kunnostautuneita oli mukana tässä joukossa

pyhäjoki on niin kuin tiedämme lintualuetta ja siellä on hyvin paljon luonnonsuojelualueita joihin tämä rakentaminen joka tapauksessa epäsuorasti vähintään vaikuttaa

tämä on tietysti määrällisesti pieni kysymys

rakennussäädöskokoelmaa ollaan nyt uusimassa ja uudistamassa nimenomaan paloturvallisuuden näkökulmasta

se onkin ongelma

aivan niin kun täällä on tullut esiin niiden resurssit eivät sitten riitä muuhun jos ne lähtevät tähän ydinsähkön ostamiseen

tämä tuli myös selväksi valiokunnalle silloin kun kuulimme myös ympäristöjärjestöjä kuten luonnonsuojeluliittoa joka varsin usein joutuu tämän tyyppisten asioitten kanssa tekemisiin

mutta samalla on myös todettava se asia että niiden päätöksenteko osakeyhtiönä on epädemokraattinen niin että vaikka ne ovatkin kunnan omistuksessa sataprosenttisesti niin kunnanvaltuustot hallitukset eivät tähän pääse mukaan

jokinen ei ole enää täällä paikalla mutta haluaisin todeta lähinnä hänelle luettavaksi sitten sen että en missään vaiheessa ole epäillyt hänen ammattitaitoaan poliisimiehenä vaan päinvastoin mikä tuli myös puheenvuorossani esille

näin ollen hallituksen esitystä ei ole syytä esittää hylättäväksi koska se pitää sisällään pääsääntöisesti enemmän myönteistä kuin kielteistä

minä ymmärrän sen ongelman että tämä akuutti tilanne pitää pystyä hoitamaan jollakin tavalla että potilaita voidaan hoitaa

minun toiveeni on se että ei annettaisi periksi nykytilanteelle vaan jatkettaisiin ja kehitettäisiin uusia toimenpiteitä sen normaalitilanteen saavuttamiseksi että meillä olisivat niin sanotusti lääkärinvirat täynnä

tässä on kysymys

missä ajassa eduskunta liikkuu mitä meidän päässä liikkuu mikä on bktn suhde muihin parametreihin

tuohon mitä ed

tässä hallituksen esityksessä on vielä sekin positiivinen puoli kyllä että se mahdollistaa sen että sellaiset kiinteistöt pientalot joidenka energiatase on hyvin matala

kai mutta aika sitten negatiivitalot taikka sellaiset jotka ovat valmiit ottamaan esimerkiksi maalämmön käyttöön kaukolämmön sijaan voidaan vapauttaa teistä

tästä ja kun vielä velvoitteesta ottaa kaukolämpö käyttöön jos kaukolämmön energiatase ja sen ilmastovaikutukset eivät ole positiivisia kuten tapahtuu jos raaka aineena energian tuotannossa käytetään esimerkiksi

kaikki pohjautuu niihin tuloihin joita tulee kiinteistöverosta tai sitten tästä ydinvoimalan työntekijöitten mukana tuomasta tulosta

lopuksi puhemies kaksi asiaa

lakiehdotus hyväksytään em kisa toinen käsittely on päättynyt viidennen sijan taakse lausui lausuma ehdotukset hyväksytään ja asia on loppuunkäsitelty d yskö seuraava täysistuntoon tiistaina kuudestoista joulukuuta kello kymmenen

tohtori körblein nurnbergistä on fyysikkona selvittänyt saksalaisten ydinvoimaloiden ympäristössä tapahtuvaa sairastumista

mutta meillähän on luotu terveyskeskuksiin tällainen sairaanhoitajavastaanottosysteemi ja nimenomaan siinä mielessä sen heikkous on että olen siinä on sellainen heikkous että kun potilas tai asiakas kansalainen haluaa päästä lääkärin vastaanotolle niin hänelle varsin usein tarjotaankin sairaanhoitajavastaanottoa

syy on se että ei niin sanotusti ole niitä lääkärivastaanottoaikoja ja sen sijaan tarjotaan sairaanhoitajavastaanottoa

toisaalta on aivan selvää että tietyt asiat selviävät ja tulevat hoidetuksi sairaanhoitajavastaanotolla aivan yhtä jouhevasti kuin lääkärin vastaanotolla

mutta potilaan tahto usein kuitenkin kohdistuu perustelluista syistä lääkärin kontaktin hakemiseen ja hänelle tarjotaan sairaanhoitajavastaanottoa ja tätä pidän ongelmallisena

lopuksi aivan lopuksi voi puhua myös siirtomaa suomi mallista johonka liittyy bulkkityyppinen energian sähköntuotanto siis nämä ydinvoimalat kaivosten avaamista mahdollisimman paljon isänmaan lahjaa nostetaan pintaan myytäväksi ja mahdollisimman paljon suomea veden alle

aivan lopuksi omalta puoleltani toteaisin sen että kuitenkaan esimerkiksi reseptien uusiminen ajatellaan nyt vaikka diabeteshoitoa ei suinkaan ole aina yksinkertainen asia ja sitten on näiden lääkkeiden interaktiot ja yleensäkin erilaiset ongelmat jotka liittyvät lääkehoitoon

päinvastoin juuri kuin hollantilaiset tekevät jotka yrittävät voittaa maata mereltä niin meillä maata veden alle

vuotos kollaja kaikkea tätä

olen samaa mieltä kanssanne että on tiettyjä hoitotoimenpiteitä jotka ehkä ovat olleet liikaa lääkäripainotteisia turhaan

hoitaja hoitaa ne yhtä hyvin joskus jopa paremmin mutta tämä raja minkä yli ei pidä mennä on olemassa ja siihen pitäisi suhtautua hyvin tarkoin

arhinmäen aikaisempaan puheenvuoroon jossa sijoittaja tai rahoittaja on tehnyt tietynlaisen ennakkoedellytyksen sille että hän rahoittaa joensuun yliopistoa ainakin antanut ymmärtää ja sitten on tehty tietynlaisia päätöksiä yliopiston hallinnossa

tämän tyyppinen yksityisen pääoman ja rahoituksen tulo julkiseen opetukseen on epätervettä kun siitä seuraa erilaisia sekä vaikuttavia seurauksia esimerkiksi jonkun tiedekunnan lopettaminen että sitten enemmän kuvaannollisia

enpä ole ihan varma mutta ed

pulliainen varmasti muistaa onko oulun yliopistossa tällaisia luentosalien nimeämisiä tietyille rahoittajatahoille

jos näin on oulussa niin uskon että siinä syntyy hiukan sellainen oppimisympäristö jossa on läsnä oy ab onko se nokia vai mikä milloinkin ja se ei enää ole vapaata yliopiston elämää vaan siinä on tämä rahoittajan henki vahvasti läsnä

tämä tällainen rahoittamisajatteluhan saattaa sitten siirtyä myös jatkossa esimerkiksi yläasteelle taikka lukioihin ja sitten lopulta voimme vaikka kuvitella sen siirtyvän alakouluun ja lopulta sitten päivähoidonkin puolelle

en puhunut laakkosesta mitään mutta viittasin siihen että jos joku edellyttää tai antaa ymmärtää ja sähkö levyn hämyssä e

sananvapauden kannalta laakkosella tällä mainitulla yrittäjä laakkosella on oikeus sanoa mitä tahansa edellyttää mitä tahansa tai antaa ymmärtää mitä tahansa

siitä on toki kysymys

mutta niin kuin sanottu nämä tiedothan pohjautuvat yleensä mitä minäkään olen tästä lukenut lähinnä valtakunnan viralliseen lehteen eli helsingin sanomiin

hyvin tärkeä asia olisi edelleenkin pitää koko ikäluokka mukana tässä koulutuksen tasossa ja koulupudokkaiden määrä mahdollisimman vähäisenä

tietysti myös maahanmuuttajien määrän lisääntyminen vaikuttaa näihin pisa tuloksiin ja mikä myös vaikuttaa puhemies on se jos pieniä kouluja lakkautetaan

pieniä kouluja lakkautetaan muun muassa kouvolassa

tästä pyrimme keskustelemaan eilen ed

siellä on ollut kansanliikkeitä näiden pienten koulujen puolesta jotka kuitenkin ovat olleet sen suuruisia kolmen opettajan kouluja että niillä olisi ollut elämisen mahdollisuuksia

kysyin häneltä tätä kouvolan hovioikeuden tilannetta ja hänen vastauksensa kyllä kouvolan hovioikeuden näkökulmasta ei millään tavalla mieltä ylentänyt

hänhän viittasi siihen että korkeimman oikeuden ex presidentti sevon on nyt selvittämässä tätä hovioikeuksien ja hallinto oikeuksien tilannetta

kuitenkin tässä on esimerkiksi kouvolan hovioikeuden toimesta tehty esityksiä sen tyyppisestä kuntajaosta joka tasapainottaisi tilannetta ja näin ollen täytyy toki jatkaa tätä keskustelua kouvolan hovioikeuden tulevaisuudesta ministeri braxin kanssa toisessa vaiheessa

itse kumminkin näen tärkeänä että hovioikeudet pysyvät edelleenkin myös siellä missä ne ovat olleet aikaisemmin

metla lauri hetemäki erikoistutkijapiirteistä taysiin ja yksi lauri hetemäki erikoistutkija metsäntutkimuslaitoksesta oli toista mieltä

ainoastaan kysymys ei ole seinistä ja seinien tuomien kustannusten maksamisesta vaan myöskin siitä että hovioi keuden taso säilyy mahdollisimman monessa maakunnassa

siinä on myös mukana perinne

skinnarille vain huomio siitä kun te sanoitte että paikalliset kuntien omistamat energiayhtiöt päättävät niin sanotusti kunnallisdemokraattisesti päätöksistään ydinvoimaan mukaan menemisestä

se hallitus on tietysti ihan itsenäinen päätöksentekijä ei siellä kysytä mitä mieltä kaupunginvaltuusto tai kaupunginhallitus tästä asiasta on

rossille toteaisin että nimenomaan tämä eduskunnan silloinen päätös pohjautui tilanteeseen joka syntyi siitä valmisteluaineistosta joka oli laadittu ennen tätä lamaa niin kuin ministeri pekkarinenkin tämän asian kuittasi että näin oli

tämä keskustelu on ollut hiukan kaksiosainen koska tässä on ollut niin pitkä väli että nyt ollaan sitten jo seuraavan vuorokauden puolella lähellä puolta kahta hissi on von cane volo puun lähelle puolta yöllä

se miten me pääsemme parempaan työllisyyteen

niin että me valitsemme hajautetun kotimaisen energiaratkaisun keskitetyn ulkomaisen sekä rakentamisen että tuotannon ja suunnittelun puolelta ulkomaisen energiaratkaisun ydinvoimaratkaisun sijasta ja tämä on mahdollista edelleenkin vielä huomenna

tämä ehkä ei ole ihan onnistunutta logistiikkaa siinä mielessä että eduskunta on odottanut itämeren selontekoa ja sitä on valmisteltu pitkään se on myöhästynyt ja nyt sitten kun se on täällä pääosa puheenvuoron varanneista ei ole sitten kuitenkaan voinut olla paikalla

tämä kollajan allas

totesin jo aikaisemmin eilen että tässä selonteossa nimenomaan painotetaan lohijokien kehittämistä ja vaelluskalan nousua

siis haaste on tässä tapauksessa ympäristöministeriö joka mahdollistaa yva menetelyn jonka tähtäimessä on pohjolan voima oyn toimesta rakentaa kollaja ja tällä tavalla juuri huuhtoutuu sitten niin kuin ed

edelleen arvoisa puhemies tässä on todettu taisi olla ed

kuitenkin suomi on ykkössijalla yhdessä ruotsin kanssa itämereen suuntautuvien fosfori ja typpipäästöjen osalta kun lasketaan päästöt asukasta kohti siis per capita

toinen asia jossa maatalouden ympäristötuki ei toimi ja jossa se voisi toimia paremmin on nimenomaan sen suhde eläintenpitoon